museoviraston toimintamenoista sen verran että aika monia suomen kansallismuseon hallinnassa olevia museoita uhkaa toiminnan keskeyttäminen

professori tuori korostaa että perustuslain asukkaiden itsehallinnoksi määrittelemä kunnallinen itsehallinto edellyttää erityisen huomion kiinnittämistä kansanvaltaan niin uudistuksen valmistelussa ja toteuttamisessa kuin sen tuottamissa hallintorakenteissakin

taloudellinen tilanne saattaa museoviraston asiantuntija arvioiden mukaan pakottaa ja tässä tulee luetteloa ainakin kuusiston kartanon pukkilan kartanon alikartanon yli lauroselan talomuseon urajärven kartanon paikkarin torpan anjalan kartanon ja suomenlinnakeskuksen sulkemiseen

verojen maksamatta jättäminen on ylivoimainen kilpailuetu etenkin suomen kaltaisessa edelleen varsin korkean verotuksen maassa

nyt näin ei ole tapahtunut

arvoisa puhemies

harmaan talouden torjumiseen on toki jo ryhdytty

ensi vuoden huhtikuun alusta tulee voimaan rakentamispalveluja koskeva käännetty arvonlisäverovelvollisuus

nykykäytännön ongelmana on ollut että pääurakoitsijat ovat saaneet sellaista arvonlisäveron palautusta jonka harmaan talouden yritykset ovat jättäneet maksamatta

käännetyssä arvonlisäverojärjestelmässä arvonlisäveronmaksu on siirretty työsuoritukset tekevältä aliurakoitsijalta työsuorituksen vastaanottavalle pääurakoitsijalle

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä ed

ensinnäkin toteaisin että toivottavasti tämän aloitteen sisältöä ei mitenkään lähdettäisi yhdistämään täällä pitkään jatkuneeseen eläkeikäkeskusteluun tai urien pidentämiskeskusteluun

yritykset ja yliopistot olivat saaneet käyttöönsä resursseja tutkimukseen joka loi uusia teknologisia innovaatioita

siihenhän se ei millään tavalla liity vaan kysymys on siitä että siirtyy ihminen millä tavalla tahansa ja minkä ikäisenä tahansa häntä motivoitaisiin palkkatyöhön

arvoisa puhemies

tietääkseni ruotsissa on tämän tyyppinen lainsäädäntöratkaisu jo tehty

kataisen stubbin hallitusten aikana tehdyt leikkaukset koulutussektoriin jokaisella tasolla ovat musertavia

leikkaukset lomautukset irtisanomiset taloutemme heikentynyt tilanne eurokriisi ja työttömyyden kasvu tuntuvat suomalaisten arjessa

en tiedä tarkkaa sisältöä enkä lähde myöskään ottamaan kantaa ed

kalliksen esityksen yksityiskohtiin mutta periaatteessa pidän ajatusta hyvänä että eläkkeellä olevia motivoitaisiin työhön jonkin verran lievemmällä palkkaverotuksella kuin mitä muilla on

hyvinvointierot ovat kasvussa eriarvoisuus lisääntyy keskittyy tietyille alueille ja heillä joilla oli ennenkin vaikeaa menee yhä huonommin

lisäksi vapaan sivistystyön laitosten tukeminen halutaan hoitaa kuntien valtionosuuksien mukaan mikä tarkoittaa että oppilaitosten on vaikea suunnitella toimintaansa hyvissä ajoin etukäteen

suurin osa suomalaisten peruspalveluista tuotetaan kunnissa

kokoomus myös vastusti aikanaan peruskoulu uudistusta jossa tarjottiin yhdenvertaiset koulutusmahdollisuudet kaikille suomalaisille lapsille ja nyt se ajaa koulushoppailua joka voi pahimmillaan johtaa yhä suurentuviin hyvinvointieroihin suomessa

kuntien rahoituksen leikkaukset ovat jo näkyneet monessa kunnassa peruspalvelujen tason laskuna opettajia on jouduttu lomauttamaan terveyskeskusmaksuja nostamaan ja päiväkotiryhmien kokoja kasvattamaan

keskusta hyväksyy kyllä erikoiskoulut liikunta ja musiikkiluokat mutta lähtökohtaisesti maamme etu on jos useimmat lapset kävisivät lähikouluaan joissa kaikissa saisi yhtä laadukasta opetusta ympäri suomen

tästä huolimatta kunnilta leikkaamista jatketaan yhä uusien velvoitteiden säätämistä unohtamatta

arvoisa opetusministeri olette vaatinut helmikuun alussa että kunnat säästäisivät pienet lukionsa

olette kuitenkin ollut päättämässä lukiokoulutukseen kohdistuvista leikkauksista

lukuja katsomalla on selvää että vaadittuja säästöjä ei voida saada aikaan vain hallinnollisilla uudistuksilla jotka toki saattavat oikein tehtynä olla aivan paikallaan

lapsilisien leikkaukset ja epämääräinen lapsilisien verovähennysjärjestelmä sekä kotihoidon tuen pakkokiintiöittäminen vaikuttavat konkreettisesti pienituloisten lapsiperheiden toimeentuloon

verosta tehtävä vähennys on huono lapsilisäleikkausten hyvittämistapa sillä se merkitsee käytännössä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien perheiden leikkausten jäämistä täysimääräisiksi

millä kriteereillä oppilaitoksia tullaan lakkauttamaan

arvoisa puhemies

tulot vaikuttavat niin koulutukseen kuin terveydentilaankin sekä päihde ja mielenterveysongelmiin

emme saa kaikesta huolimatta vaipua synkkyyteen

tärkeintä on saada työllisyys nousuun

työn vastaanottamisen tulisi aina olla kannattavaa eikä työn vastaanottaminen saisi vähentää ihmisen kuukausituloja

keskusta on valmis uudistamaan suomalaista yhteiskuntaa niin että työtä riittää tulevaisuudessa ja niin että kaikkein heikoimmista pidetään aina huolta

korkeakoulutuksessa nykyinen mallimme niin sanottu duaalimalli jossa yliopistot keskittyvät tieteelliseen tutkimukseen ja ammattikorkeakoulut osaavan työvoiman tuottamiseen on mielestäni pitkälti oikea

kannatan edustaja puumalan esittämää epäluottamuslausetta

tätä en pidä tarkoituksenmukaisena

korkeakoulujen välisen yhteistyön mahdollisuuksia on tietenkin järkevää selvittää ja aiheellisissa asioissa toteuttaa

arvoisa puhemies

hallitus ei ole liiemmälti antanut esityksiä talouskasvun vauhdittamiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi ellei sellaiseksi sitten katsota yhteisöveron alentamista

yksilön kannalta työttömyys on henkilökohtainen tragedia

kansantalouden kannalta merkittävää on pienten ja keskisuurten yritysten kyky työllistää sillä jo pitkän aikaa uudet työpaikat ovat syntyneet lähinnä pk sektorille

taantuman aiheuttamaa budjettivajetta ei tässä taloustilanteessa tule täyttää menoja leikkaamalla eikä veroja kiristämällä

kasvupotentiaalia löytyy myös etenkin palvelu ja tietointensiivisiltä toimialoilta

tällaiset korkeaan osaamiseen perustuvat yritykset investoivat eniten henkilöstöön joten palkat sivukuluineen muodostuvat usein suurimmaksi kulueräksi

uuden kasvun perustaa luodaan ja kilpailukykyä ylläpidetään korkeatasoisella innovaatiotoiminnalla ja uusien tuotteiden ja palvelujen synnyttämisellä ja kaupallistamisella

arvoisa puhemies

erityisen huolestuttavaa on että nuorisotyöttömyyttä ei ole saatu kuriin eikä hallitus ole kyennyt lunastamaan nuorille antamiaan lupauksia

kehyspäätöksen painopistealueita on tutkimus ja tuotekehitystoiminnan tukeminen

varojen kohdistaminen tutkimus ja kehitystoimintaan on olennaista sillä talouskasvun lisäämisen edellytyksenä on innovaatioihin perustuva tuottavuuden parantaminen

koulutus on yhteiskunnan kannalta ennen kaikkea investointi tulevaisuuteen

oppisopimusjärjestelmään liittyvää byrokratiaa tulee keventää jotta työnantajat olisivat nykyistä halukkaampia solmimaan oppisopimuksia

arvoisa puhemies

nuorten metsien energiapotentiaalin hyödyntämisen kannalta olisi hyvin tärkeää että kemera tukien riittävyys turvataan

arvoisa puhemies

se tiedetään että hallitus on lakkauttamassa sairaanhoitopiirit ja muodostamassa viisi erityisvastuualuetta

tämä kiinteistöveron sisältö on mielestäni tässä kohtaa aika ihmeellinen ja olen aina pitänyt kummallisena sitä että velkoja ei oteta huomioon kiinteistöveroa määritettäessä

hallitus vitkuttelee sote uudistuksensa päätöksenteossa ja lykkää sosiaali ja terveyspalvelumallinsa julkistamisen kuntavaalien jälkeiseen aikaan antamistaan lupauksista välittämättä

muita kuin mies ei sitä esitän valtiovarainvaliokunnan mietintöön liitetyn keskustan vastalauseen mukaisesti lakiehdotusten hylkäämistä

täytyy sanoa että ed

oinonen kun hän tämän lakialoitteen idean on saanut on käynyt kyllä erittäin hedelmällisen keskustelun tuon keskisuomalaisen naisyrittäjän kanssa

tässä on tilanne se että pääministeri stubbin hallitus ja sitä edeltänyt pääministeri kataisen hallitus ovat merkittävästi kiristäneet perintö ja lahjaverotusta

kuntalaisia kiinnostaa mikä tulee olemaan kuntien vastuu sosiaali ja terveyspalvelujen järjestämisessä

pääministeri stubbin hallitusohjelmassa luvattiin ja luvataan kai edelleen että selvitetään pikaisesti kasvun ja työllisyyden kannalta vaikuttavimmat keinot yritysten sukupolvenvaihdosten helpottamiseksi ml

terveydenhoitojärjestelmäämme tulee uudistaa

sosiaali ja terveydenhuollon järjestämiseen liittyvät ongelmat eivät ratkea hallituksen esittämällä tavalla kuntakokoa suurentamalla